kalankasvatus on paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti suuren luokan ympäristökysymys

sukupuolten tasa arvon kannalta odotamme tietysti sitä päivää johon tuossa selonteossakin viitataan jolloin nainen ottaa paikkansa ensimmäisenä valtiovarainministerinä

aivan hiljattain tuli televisiosta raportti jonka mukaan muistaakseni chilen rannikolla toimiva norjalainen kalankasvatusyhtiö on aiheuttanut merkittäviä vahinkoja

kun näkökulmana on suomen kokonaisriski euroalueen talouskriisissä on arvioitava myös sitä vaihtoehtoa että euroalueen rahoituskriisin vakauttamiseen ei lainkaan ryhdyttäisi

sinne on joku virustauti iskenyt ja luonnonkalatilanne on heikentynyt aivan dramaattisesti

perustuslakivaliokunnan asiana oli arvioida sitä voiko suomen vastuiden kasvattaminen vaarantaa eduskunnan budjettivallankäyttöä voiko riskien lankeaminen johtaa siihen että eduskunta ja maan hallitus eivät kykene huolehtimaan lakisääteisistä kotimaisista velvoitteistaan

uskon että kansallispuistohankkeen vastustuksessa enkä nyt puhu itsestäni siinä vastustuksessa joka tuolta alueelta nousee ei ole kysymys luontoarvojen vähättelystä

palkkoihin jaettavissa oleva raha syntyy erilaisilla tavoilla

kun tätä pohditaan on myös kysyttävä johtaisiko euroalueen rahoitusjärjestelmän totaalinen kriisiytyminen siihen että aluetta ja suomea kohtaisi lama jonka toteutuessa eduskunnan budjettivalta olennaisesti kaventuisi

olisi outoa ajatella että ne ihmiset jotka ovat ikänsä ja sukupolvia siellä uudenkaupungin alueilla eläneet kalastaneet liikkuneet nähneet sen luonnon kehityksen myös huonompaan suuntaan vähättelisivät luontoarvojen merkitystä

suuri osa työstä tapahtuu kuitenkin julkisella sektorilla yhteiskunnassamme kuten sosiaali ja terveydenhuollossa ja opetustoimessa

näyttää siltä että kansallispuistohankkeen vastustus nousee kokemuksesta että alueen kuntia ei ole ajoissa riittävällä tavalla ja tasavertaisesti otettu mukaan merialueen ja saariston kehittämiseen

paineet julkisen talouden tiukkaan budjetointiin pakottavat pitämään palkat niin matalina kuin suinkin siltähän se tietysti näyttää näistä jotka niitä palkkoja saavat

siksi olemme mukana hallituksessa joka osallistuu rahoitusjärjestelmän vakauttamiseen mutta turvaa veronmaksajien rahoja nostamalla yksityisten sijoittajavastuun korostettuun asemaan ja asettamalla vakuuksien saamisen osallistumisensa ehdoksi

toinen pettymyksen ääni tuntuu nousevan siitä että kansallispuistohankkeen ajaminen ei ota riittävästi huomioon elinkeinopoliittisia näkökohtia niin kuin täällä monesti on todettu

suomalainen yhteiskunta on sillä tavalla sukupuolittunut että naisten osuus työvoimasta korostuu niillä aloilla joilla palkkakehitys edellä todetuista syistä on hidasta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kunnat ovat pyrkineet huolehtimaan elinkeinorakenteensa monipuolisuudesta

tämä keskustelu hallituksen esitys siitä tehty mietintö ja mietinnön vastalause osoittavat hyvin todeksi sen vanhan lauseen että politiikka on mahdollisen taidetta

on helppo ymmärtää kuntien huolta siitä että kalastuselinkeinon edellytykset heikkenevät merkittävästi valtiovallan tekemien päätösten takia siis nimenomaan tämän kasvatuksen ja siihen liittyvän jalostuksen heiketessä

välikysymyksen tekstissä sekä keskusta että perussuomalaiset ilmaisevat myönteisen suhtautumisensa edellisen hallituksen tekemää kreikka lainapäätöstä kohtaan

tässähän on se tilanne että euroopan ihmisoikeustuomioistuin on siellä toisella puolella ohjaamassa meitä ja pyrimme taipumaan siihen suuntaan kuin eit toivoo ja sitten toisella puolella myöskin

toisena keinona sukupuolten tasa arvon edistämiseksi ovat työmarkkinaosapuolet aika ajoin kyenneet pääsemään neuvottelutulokseen palkkauksen kehittämiseen liittyvistä tasa arvoeristä

kreikalle haluttiin antaa mahdollisuus sanovat nyt välikysymyksen allekirjoittajat keskustan ja perussuomalaisten kansanedustajat

sosialidemokraatit olivat eri mieltä ja ovat edelleen

kreikka laina ilman vakuuksia yksityisten sijoittajien pelastamiseksi olisi saanut jäädä antamatta

eli tämän lakiesityksen ja mietinnönkin taustana on se että suomi on saanut niin kuin täällä on hyvin kuvattu tuomioita siitä että meidän prosessimme ovat liian pitkiä

pidän ongelmallisena ja valitettavana sitä ettei hallitus ole kyennyt rakentamaan yhteisymmärrystä alueen kuntien kanssa selkämeren kansallispuiston perustamisesta

suomalaisessa yhteiskunnassa miesten päihdeongelmat väkivallan kohteeksi joutumisen uhka rikollisuus ja vankilatuomiot sekä kuolleisuus varhaisempi kuolleisuus on selvästi korkeampaa kuin naisten

olisi hyvä rajata kansallispuistoalue nyt satakuntaan ja rakentaa toimiva yhteistyö vakka suomen kuntien kanssa vesialueen kehittämisessä luonnonsuojelulliset ja muut näkökohdat huomioon ottaen

mutta jos tehdään liian äkkinäinen korjausliike käy niin että kansalaisen oikeusturva nimenomaan muutoksenhaun osalta joutuu uhanalaiseksi ja sen takia tässä nyt on haluttu tehdä tällainen vastalause ja katsoa ettei se heiluri heilahda sinne toiselle puolelle liian pitkälle

on kuitenkin selvää että miesten suhteellisesti heikon aseman syinä on myös sellaisia tekijöitä joihin voidaan lainsäädännöllä resurssien uudella suuntaamisella ja tutkimukseen perustuvilla toimenpideohjelmilla vaikuttaa

ja se merkitsee sitä että etu kun nyt ovi käräjäoikeuksista hovioikeuksiin on koko ajan suurin piirtein auki niin että hovioikeudesta voi lähteä aina muutosta hakemaan jos ei ole käräjäoikeuden tuomioon tyytyväinen ovi on auki sinne vaan lähdetään ja kun paperit saadaan tehtyä hovioikeudessa asia tutkitaan uudelleen

arvoisa puhemies

työssä käyvän suomalaisen kannalta jatkuvasti elävä kysymys on perhe elämän ja työn yhteensovittaminen

sen takia tämä on mennyt mahdottomuuksiin hovioikeuksissa vaikka jotakin seulontamenettelyä tässä on ollutkin välillä käytössä

hallituksen olisikin yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa etsittävä hyvin päättäväisesti sellaisia pelisääntöjä joiden puitteissa työssäkäynti voisi toteutua nykyistä joustavammin siten että tämän joustamisen lähtökohtana olisivat työntekijän ja hänen perheensä tilanteet ja tarpeet

mutta on sitä sitten tai ei niin joka tapauksessa se vaatii uusia investointeja jotka ovat suurempia kuin se jos tätä kalankasvatusta tehdään vähän pienemmissä mittakaavoissa

on tarpeen että joissakin asioissa tehdään niin että ovi ei olekaan auki kokonaan vaan pitää koputtaa ja sitten kun oveen koputtaa siellä oven takana pohditaan onko tämä koputtaja tämä asia sellainen että ovi on syytä avata

hyvinvoiva työntekijä on työnantajankin

edustajia kärkkäinen

osa näistä vapaasta oviaukosta kulkijoista joutuu nyt sitten koputtelemaan ja voi päästä ovesta eteenpäin sinne muutoksenhakuun tai sitten voi olla että prosessi pysähtyy siihen

tällä kertaa vuosiin etu

hallituksen esityksen keskeisin ehdotus on että nykyinen seulontamenettely korvataan jatkokäsittelylupajärjestelmällä jossa asian täysimittainen käsittely hovioikeudessa edellyttää lupaa laissa tarkasti määritellyissä asioissa

ne asiat joissa jatkokäsittelylupaa ei vaadita käsitellään tavanomaisessa hovioikeusmenettelyssä

eli kun ovi on kiinni niin sitten hovioikeuden tilanne tietysti helpottuu ja sillä tavalla me lähestymme sitä tavoitetta jonka euroopan ihmisoikeustuomioistuin on asettanut

asian toinen puoli on se että käräjäoikeudessa tuomion saaneen henkilön oikeusturva voi vaarantua silloin kun sitä ovea ei avata vaikka sitä käydään koputtelemassa

perustuslakivaliokunta lausunnossaan esittää että lakivaliokunta harkitsee vielä tulisiko käsittelylupajärjestelmän alaa supistaa rikosasioiden osalta esimerkiksi siten että ehdottomat vankeusrangaistukset suljettaisiin sen ulkopuolelle ja miten se vaikuttaisi hovioikeusmenettelyn tarkoituksenmukaisuuteen ja tehokkuuteen

eli perustuslakivaliokunta on tällä tavalla opastanut lakivaliokuntaa mutta siitä huolimatta valiokunnan enemmistö on sitä mieltä että tämmöistä erityistä ehdottoman vankeusrangaistuksen erottamista ei tarvitse tässä ottaa huomioon vaan raja on siinä neljässä kuukaudessa

meidän mielestämme ehdoton vankeusrangaistus on aina sen luokan vakava tilanne että pitää ilman tämmöistä erillistä oveen koputtamista päästä kulkemaan ja hakemaan muutosta hovioikeudesta

tässä on meidän linjaeromme ja kysymys on siitä että pyritään tältä toiselta reunalta ihmisoikeustuomioistuimen suosituksia noudattamaan

hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa yleisradion toimintaa mutta viime kädessä eduskunta sitten juuri valiokunnan mietintöjen kautta omalta osaltaan suorittaa myös tätä valvontatehtävää omistajan oikeudella

kun yleisradion rahoitusjärjestelmä uudistettiin niin tavoitteena oli pysäyttää se ikävä kierre jossa televisiomaksuun perustuva järjestelmä oli rapautumassa ja suurempi kuorma siitä maksusta tuli niiden kannettavaksi jotka rehellisesti suostuivat televisiomaksua maksamaan ja yhä suurempi määrä oli niitä jotka eivät ollenkaan maksaneet televisiomaksua vaikka katsoivatkin televisiota

arkkipiispa mikko juvan kanssa käymäni keskustelu toistakymmentä vuotta sitten on yksi syy siihen että tuen avioliittokäsitteen laajentamista aloitteessa esitetyllä tavalla

uusi rahoitusjärjestelmä saatiin syntymään ja kuviteltiin että saadaan aikaan uusi vakaa järjestelmä ja tämä indeksisidonnaisuus siihen laadittiin juuri sen takia että yleisradio olisi mahdollisimman kaukana poliittisesta vaikuttamisesta niin ettei eduskunta lähtisi rahoituspäätöksillään ohjaamaan yleisradion journalistista toimintaa

kun yleinen taloustilanne sitten huononi nopeasti ja sen edessä on nyt jouduttu julkisella puolella tekemään vahvoja säästöpäätöksiä ja puuttumaan moniin indekseihin jäädyttämään tai leikkaamaan indeksejä niin siinä yhteydessä on sitten arvioitu poliittisella tasolla yleisessä keskustelussa sitä oliko yleisradion rahoitusratkaisu liian antelias

mitä toivoisin näille vanhemmille vanhemmille jotka rakastavat lastaan riippumatta siitä mitä muut ajattelevat heidän lapsestaan

mitä toivoisin niille vanhemmille jotka järkyttyneenä reagoiden ajattelevat oman lapsensa hylkäämistä koska yhteisön paine synnyttää heissä niin suuren häpeäntunteen

ja nyt kun nämä yleiset talousvaikeudet kohtasivat yhteiskuntaa niin arvioitiin että nyt on syytä myös ottaa yleisradio tarkastelun alle niin että yleisradio ei uudesta järjestelmästä riippumatta voi olla suojassa siltä säästökeskustelulta joka koskettaa melkein kaikkea muuta julkista sektoria yhteiskunnassa

tänä päivänä vanhemmat ovat kiitollisia siitä että yhteiskunta on parisuhdelailla tunnustanut samaa sukupuolta olevien rakkaussuhteen olemassaolon

jokainen vanhempi toivoo myös ja oikeutetusti toivoo että yhteiskunta antaisi heidän lapsensa rakkauteen perustuvalle sitoutuneelle ja julkiselle parisuhteelle yhtä vahvan tuen kuin muillekin parisuhteille

se oli laaja selvitys ja sitä käsiteltiin yleisradion hallintoneuvostossa ja hallintoneuvosto silloin arvioi vähän sen tyyppisesti kuin tässä valiokunnan mietinnössäkin on todettu että erinäisiä vaikutuksia tällä indeksileikkauksella tulisi olemaan

jokainen vanhempi toivoisi että heidän lapsensa rakkaus on yhtä arvokas ja kunnioituksen arvoinen kuin muidenkin lasten rakkaus

homoseksuaalin lapsen vanhemmat ovat surullisia havaitessaan ettei heidän lapsensa rakkaus saa osakseen yhteiskunnan varauksetonta hyväksyntää ja tukea

eduskuntaryhmien puheenjohtajat niin kuin valiokunnan puheenjohtaja täällä kertoi viime maaliskuussa sopivat ja nyt sitten hallitus on tehnyt tämän esityksensä näin se kulkee että tämä indeksi tullaan jäädyttämään

tärkeätä on että eduskunta on tässä keskeisesti mukana siten että aloite tuli eduskuntaryhmien puheenjohtajilta eikä niin että hallitus omilla päätöksillään lähtee ohjaamaan yleisradion rahoitusta

mitä haluaisin sanoa näille vanhemmille

se on hallintoneuvostonkin strategisten linjausten mukaista että yleisradio uudistaa toimintojaan ja että yleisradio vahvistaa läsnäoloaan sisältöjensä jakelua niissä vastaanottimissa niissä jakelukanavissa joissa yleisökin liikkuu

yleisradion strategian perusajatuksena on että palvellaan ihmisiä niissä välineissä joista ihmiset sisältöjä hakevat ja sen takia uudistuksen kohdalla tämä nettiin meneminen on keskeinen asia

arvoisa puhemies

lopetan viittaamalla toiseen vielä elossa olevaan merkittävään arvojohtajaan arkkipiispa desmond tutuun

nyt käynnistyneet yt neuvottelut ovat osittain pieneltä osin arvioisin näin seurausta siitä että tämä indeksijäädyttäminen tapahtuu mutta suuremmalta osin on kysymys siitä että yleisradio uudistaa toimintojaan oman strategiansa mukaisesti

suhtaudun tähän kampanjaan yhtä intohimoisesti kuin suhtauduin rotuerottelun vastaiseen kamppailuun tutu sanoi homojen oikeuksia edistävän ykn tukeman kampanjan avaustilaisuudessa kapkaupungissa

mitään päätöksiä tästä ei ole vielä tehty vaan yt neuvottelut ovat käsillä ja aikanaan sitten niiden neuvottelujen tulokset tulevat yleisradion hallituksen käsittelyyn ja siellä sitten hallitus tekee asianmukaisia päätöksiä sen informaation pohjalta ja niiden arvioiden pohjalta joihin yt neuvotteluissa on päädytty

näin ymmärrän tämän järjestyksen

yleisradion julkisen palvelun yhtiönä tulee palvella maakuntien näkyvyyttä valtakunnallisessa radiossa ja sitten lähetysten näkyvyyttä siellä alueilla sen alueen omaleimaisuuden esiin tuomisessa

tietysti yleisradion kannalta henkilökunnan kannalta tavattoman iso uudistus on meneillään ja tavattoman pitkälliset yt neuvottelut siellä vireillä

kaiken kaikkiaan tämän indeksin jäädyttämisessä on nyt eduskunnan yhteinen tahto takana ja se liittyy tähän yleiseen taloustilanteeseen

tämä on enemmän tällainen symbolinen ele siitä että yleisradio on mukana niissä säästötalkoissa siinä tilanteessa jossa julkinen talous ylipäänsä suomessa tällä hetkellä on

miten käy joulukaupan tänä vuonna jaksammeko ostaa jaksammeko kuluttaa

yhdysvalloissa ja varmaan kohta muuallakin joulutavaroita myydään jo nyt alennusmyyntihintaan

jokainen päivä joka kääntyy iltaan ilman kutsua yt neuvotteluihin on voittoisa päivä voittoisa perheille voittoisa kaupalle ja voittoisa kansantaloudelle

ilman dollareita ei ole henkistä ostovoimaakaan

kun kuluttamisessa erinomaisen ahkerat amerikkalaiset lakkaavat ostamasta koko maailma heilahtaa kyljelleen heilahtaa eurooppa ja heilahtaa suomi

niin eduskunta kuin yleisradion hallintaneuvostokin on hyvin murheellisena seurannut sitä tilannetta mikä kaupallisen median puolella on

hyvin monessa mediayhtiössä ovat myös yt neuvottelut olleet käynnissä ja suuria vaikeuksia on siellä kohdattu

yleisradion tilanne verrattuna kaupalliseen mediaan on tietenkin tässä tilanteessa paljon parempi tämän talouden suhteen ja se herättää varmasti sitten kokemuksen siitä että ollaan hyvin eriarvoisessa asemassa

on tärkeätä todeta että se että kaupallinen media on nyt suurissa vaikeuksissa ei ole yleisradion syy

maailmankaupan hiipumisesta kertoo se miten rahtilaivaliikenne on supistunut

laivat makaavat toimettomina satamissa odottaen talouden elpymistä

monissa maissa kuten yhdysvalloissa joissa ei ole tällaista julkisen palvelun yleisradioyhtiötä sen tyyppistä mediayhtiötä ollenkaan on samalla tavalla kuin suomessa kaupallinen media suurissa vaikeuksissa ja se ei johdu tietenkään julkisen palvelun yleisradion rahoituksesta yhdysvalloissa vaan siitä että tämä mediaympäristö muuttuu niin rajusti tämän digitalisoitumisen myötä